ei voida katsoa läpi sormien sitä jos suomen kansalaisuuden on saanut ja saa edelleen elää aivan toisin kuin suomen yhteiskunta odottaa ja edellyttää

tämä näkyy esimerkiksi siten että meillä ovat poliisivankilat esimerkiksi pasilassa ja vantaalla olleet jo useita vuosia täynnä siten että yli puolet vangeista on muita kuin suomalaisia ja suomenkielisiä vankeja

kysyisin arvoisalta ministeriltä

onko vantaa valtiota varakkaampi kun suuria hankkeita ei saada toteutettua ilman valtion sosiaalitoimistona olemista

siinä mielessä meidän tulee harkita tulevaisuudessa myös lakiemme kiristämistä jotta me pystymme poistamaan suomesta sellaiset uhkatekijät jotka eivät tähän maahan sopeudu

miten yleistä tämä koroton kuntapankkitoiminta on liikenne ja viestintäministeriön hallintoalalla

arvoisa puhemies

kiitos

viisi ja puoli tuntia

edustaja salolainen otti hyvän lähtökohdan asiaan

perussuomalaisia haukutaan eristäytyneiksi ja ties miksi koska kukaan ei halua tai ymmärrä kuulla mitä me välikysymyksessä kysymme

on hyvä että hallituksessa ymmärrettiin luopua tästä pisara ratahankkeesta ja siinä mielessä kiitän valtiovarainvaliokuntaa ettei lähdetty tähän huutokauppaan mukaan

perussuomalaiset eivät ensisijaisesti vastusta euron pelastamista ja vielä vähemmän vastustavat suomalaisen työn ja hyvinvoinnin pelastamista

perussuomalaiset yrittävät myös ymmärtää sen että hallitus sille annetulla ymmärryksellä yrittää pelastaa europpaa talouskaaokselta mutta me emme ymmärrä sitä että te teette sen millä ehdolla tahansa

kysymys on siitä lähtevätkö lainsäätäjät huutokauppaan mukaan vai eivätkö lähde vai tekevätkö he päätöksensä faktojen ja tosiasioiden pohjalta

esimerkiksi kun edustaja tynkkynen mainitsit tämän galluptilaston että kaikki gallupit sanovat että ihmiset kannattavat tasa arvoista avioliittolakia niin tiedoksi sinulle että kyllä minäkin kannatan tasa arvoa koska kysymys on tasa arvoisuudesta avioliitto on tällä hetkellä tasa arvoinen

nyt kun tiedetään tämän pisara radan kiertolenkki mikä se olisi tuossa keskustan ympärillä niin on hyvin vaikea ymmärtää kuinka se tuo sen investoinnin takaisin tulevaisuudessa ollaanko siellä työmatkalla viisi minuuttia pidempään vai ei

välikysymyksen tarkoitus on nimenomaan kyseenalaistaa hallituksen kyky ajaa suomalaisen veronmaksajan etua ja tästä me haluamme tänään teidän kanssa debatoida

ne keinot ovat piikki levällään

siinä mielessä täytyy tehdä tarkkoja investointiharkintoja ennen päätöksiä ja mielestäni hyviä päätöksiä ovat sellaiset joissa esimerkiksi rapautunutta tieverkostoa tai rataverkostoa halutaan parantaa

perusteluna on se että me odotamme kuntien vapaaehtoisesti valitsevan vähemmän vastaanotettavia pakolaisia

perheenyhdistämistä hakevilta on esimerkiksi ruotsin ja tanskan mallin mukaisesti edellytettävä näyttöä henkilöllisyydestä tai väitetystä sukulaissuhteesta

gallup pitäisi tehdä aidosti ja esittää kysymys kuten se aidoimmillaan voidaan esittää ja siinä mielessä nämä gallupit mitä täällä on puolustettu jo kohta kaksi vuotta eivät pidä paikkaansa

tällaiset yksinkertaiset toimenpiteet tulee ottaa välittömästi käyttöön koska meidän hyväuskoisuuttamme käytetään hyväksi näissä asioissa

ihan alkuun täytyy oikaista nyt käsitys

siinä mielessä perussuomalaiset toivovat että seuraavan eduskunnan aikana tämä maahanmuuttokeskustelu ja kotouttamispolitiikka rakentavalla tavalla yhteisesti parlamentaarisesti käytäisiin ja sovittaisiin

elikkä kun aika kuluu ihmiset kuulevat asiasta he tietävät todelliset lainsäädännön muutostoimenpiteet niin ihmiset alkavat äänestää aidolla tavalla

arvoisa puhemies

tätä lakialoitetta käsiteltäessä tulee tunteita esille ja tulee erimielisyyttä olla ja kuuluukin olla mutta se ei tarkoita että joku meistä on toista parempi joten minun mielestäni olisi asiallista jos ei ruveta heti leimaamaan toista mielipiteen vuoksi tuomitsevaksi tällä tavalla epätasa arvottomaksi henkilöksi

minun mielestäni on hyvä että asioista puhutaan aidosti niitten nimillä eikä yritetä silittää liialti totuutta piiloon

koulun ja opiskelurauhan saamiseksi on välttämätöntä hyvien uudistusten aikaansaaminen

lainsäädännössä juridisen vanhemmuuden käsite korvaisi luonnollisen vanhemmuuden käsitteen

mutta sen verran haluan huomauttaa että raamatussa on erilaisia kulttuurisia ja rituaalisia lakeja jotka ovat joitain aikakausia varten

nythän tässäkin lakiesityksessä tai ainakin meidän valiokuntakuulemisessamme kiinnitettiin huomiota niihin

tämä on mielenkiintoista kun me olemme monta tuntia jankanneet nyt tästä kuntarakenneuudistuksesta valtiovarainministeriön hallinnonalalla vaikka tässä olisi tietysti lupa puhua monesta muustakin aiheesta

kouluissa muun muassa ei osata suhtautua esimerkiksi energiajuomien sallimiseen kun ei tiedetä mitä laki siihen sanoo tai voidaanko niitä kieltää tai sitten mobiililaitteitten päällä pitämiseen tai kännyköillä räpläämiseen oppituntien aikana ja niin edespäin

eniten minua ihmetyttää nyt se asia kun viime hallituskaudella yritti kokoomus etunenässä muun muassa saada vantaan nielaistua helsingin toimesta

ja sieltä raamatusta löytyy esimerkiksi kymmenen käskyä jotka ovat läpi historian monen lainsäädännön perustaan tulleet jotka suojelevat ihmistä ja ihmiskuntaa ja turvaavat kasvuympäristöä ja niitä arvoja vasten asioita monesti myös peilataan

keskusta on kovasti pitänyt ääntä tästä lähikuntien turvaamisesta ja palveluista ja itsenäisyydestä mutta en ole kyllä kuullut teiltä sanaakaan siitä että pitäisi puolustaa myös näitä suuria kuntia

näitä tilanteita on paljon

tässä suhteessa viesti mikä valiokunnalta tuli opetushallitukselle oli se että se ryhtyy välittömästi valmistelemaan kouluille ohjeita jotka olisivat yhteneviä

lisäksi muistetaan ja tiedetään se fakta mikä muualla maailmassa on tullut esille että sanan ja uskonnonvapaus joutuisivat aidosti uhanalaisiksi

siinä mielessä on hyvä että on kiinnitetty huomiota siihen että kouluille annettaisiin valtuuksia luoda semmoisia sääntöjä yhdessä oppilaskunnan ja vanhempien kanssa

kristilliset kirkot eivät saisi pian puhua julkisesti ja vapaasti kirkkolain ja tunnustuksenmukaisen heteronormatiivisen avioliittokäsityksen puolesta tai toimia tämän vakaumuksensa mukaisesti

jos tässä olisi kysymys ainoastaan tasa arvosta suvaitsevaisuudesta tai yhdenvertaisuudesta niin minä ymmärtäisin tämän lakialoitteen merkityksen ja tarpeen

valtio velvoittaisi kansalaiset samansukupuolisten liittojen aseman vahvistamiseen yhteiskunnassa

olisin kuitenkin vielä halunnut kiinnittää huomiota siihen että tähän koulukiusaamiskysymykseen ei löytynyt valiokunnassa riittäviä välineitä sen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi

syrjimiskielto perusoikeuksissa ei edellytä että kaikille vähemmistöille annetaan virallinen ja legitiimi asema enemmistön rinnalle

pelkästään näillä toimenpiteillä koulukiusaamista ei saada kovinkaan hyvään malliin koska nythän meiltä se viimeinenkin keino se kolmen päivän kotiin lähettäminen jätettiin käyttämättä

elikkä ymmärtäkää hyvät ystävät se että on aito huoli siitä että yhteiskuntamme ei näiltä osin pysyisi enää tasa arvoisena

tänäänhän sisäministeri räsänen mainitsi siitä että olisi vireillä jonkinnäköisiä toimenpiteitä mahdollisesti myös lainsäädännön kautta että tällaiset terrorismiin osallistuvat eivät saisi palata suomeen mikäli heidät katsotaan uhkaksi suomen kansalle ja suomalaisille

arvoisa puhemies

haluaisin tässä puheenvuorossani palata tuohon päivän niin sanottuun lähetekeskusteluun kun keskusteltiin virkkusen toimialasta näistä kuntarakenteista

kiitos

toki näitä varmasti pitkään pohditaan ja yritetään lainsäädäntöä muuttaa mutta sinänsä pidän hyvänä sitä että hallituksen ministeritkin ovat heränneet sille tosiasialle että tänä globaalina aikana kun terrorismia tehdään ympäri maailmaa kuten myös suomessa rekrytoidaan hyvin paljon tästähän on jo näyttöä siihen pitää lainsäädännöllisin keinoin puuttua

arvoisa ministeri kun tiedetään että pankit käytännössä pakottavat vanhukset verkkopankin asiakkaiksi sulkemalla konttoreita tai heikentämällä palveluita esimerkiksi käteisen noston osalta ja perimällä kohtuuttomia palvelumaksuja niin voidaanko kysyä mikä on pankkien vastuu huijatuksi tulleiden vanhusten rahojen varastamisen suhteen

arvoisa työministeri ihalainen yritysten osallistuminen ammatilliseen koulutukseen on nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta elintärkeää

kuinka tämä voidaan kiistää

meidän tulisi myös varautua siihen että kun suomessa löydetään varmasti tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin niitä jotka rekrytoivat terrorismiin mukaan niin mitä me heille teemme kun me saamme heidät kiinni sellaisesta toiminnasta

täällä syytettiin puheenjohtaja soinia siitä että hän halusi kitkeä tämmöisen viiden vuoden suojatyöpaikkasysteemin kunnista pois että näillä johtajilla ei olisi tätä hommaa

vähintäänkin voidaan odottaa moraalista vastuuta pankeilta mutta riittääkö nykyinen lainsäädäntö suojelemaan ikääntyvää väestöä myös taloudelliselta vastuulta kun vanhukselta on käytännössä vaihtoehto pankkipalvelujen osalta viety pois

suomessa on totuttu sanomaan että keski euroopassa on pitkä perinne oppisopimuskoulutuksella mutta se ei suuressa määrässä suomeen sovellu

edustaja lindtman etunenässä edustaja paateron ja edustaja salosen kanssa puolusti kuntatyöntekijöitä siitä ettei viiden vuoden suojatyöaikaa saa purkaa

jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tässä suhteessa suvun jatkaminen mahdollistuu luonnollisella tavalla samoin sukupolvien välinen yhteys

yhden asian voisimme kuitenkin kokeilla

sveitsissä yritykset julkistavat avoimet oppisopimustyöpaikat joihin haetaan peruskoulun viimeisellä luokalla

ymmärtäisin jos vantaan valtuuston puheenjohtajanakin oleva lindtman ajaisi aidosti työntekijöiden etua mutta pelkään pahoin puhemies että hän ajaa sdpn omaa etua

siinä mielessä me voimme seurata tämän vaikutuksia mutta me voimme myös tämän helposti muuttaa takaisin lähelle aikaisempaa lakia

historiallisesti ja kulttuurisesti katsottuna avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio jonka keskeinen tehtävä on suvun jatkaminen ja lasten hoivaaminen sekä heikompien osapuolten suojelu

jos meillä olisi vain yhden kansalaisuuden status niin täällä asuva kahden kansalaisuuden omaava henkilö joutuisi tekemään valinnan sen suhteen onko tämä hänen isänmaansa tai kotimaansa vai se missä hänellä se toinen kansalaisuus on

minulle kerrottiin että eräs henkilö haki virkaa tai työpaikkaa vantaalta ja hänet todettiin kaikkein parhaimmaksi työntekijäksi ja sanottiin että tässä ei ole mitään ongelmaa te kyllä saatte tämän työpaikan mutta tässä on yksi mutka matkassa

siinä mielessä se kiinnittäisi myös ihmistä varmasti paremmin suomeen jos joutuisi luopumaan siitä toisesta kansalaisuudesta ja haluaa jäädä tänne rakentamaan tätä yhteiskuntaa

arvoisa rouva puhemies

vastavuoroisesti jos ei halua jäädä rakentamaan yhteiskuntaa suomeen niin silloin kannattaa luopua siitä kansalaisuudesta ja mennä takaisin sinne maahan missä mahdollisesti on jopa asunut vuosikausia koska eihän tämän kansalaisuuden myötä suomessa tarvitse edes asua ja silti saa pitää kansalaisuuden

perinteisestä yksiavioisesta heteroseksuaalisesta perhemallista poikkeavia seksuaalisuuden toteutusmuotoja on monia

täytyi ihan tulla tänne eteen puhumaan että saa pidemmän puheajan jotta pystyy näitä vääriä käsityksiä ja vääriä virheellisiä kommentteja vähän oikaisemaan

kuudentena esimerkkinä

aivan aluksi on todettava se edustaja laukkanen että ymmärrän että teillä on tämä lähimmäisenrakkausnäkökulma niin kuin myös minullakin on mutta en ymmärrä sitä miten me näemme tämän asian tässä kohti niin eri tavalla

lapset eivät ole vanhempiaan vaan vanhemmat lapsiaan varten

arvoisa puhemies

vielä loppuun haluaisin sanoa että avioliittolain muuttaminen samaa sukupuolta koskevaksi ja lasten adoptiomahdollisuus homo ja lesbopareille on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta kyseenalaista

itse ainakin lähetän valtuuston puheenjohtaja lindtmanille semmoiset terveiset että oletko valmis muuttamaan vantaan sosialidemokraattien henkilöstöpolitiikkaa ja lopettamaan sosialidemokraattien jäsenhankinnan siten että vaaditaan jäsenkirjaa kun työpaikkaa haetaan

eri asia on se miten suomessa valittu kansanedustaja suhtautuu siihen millaista lainsäädäntöä me teemme että kuinka paljon niitä tulijoita tänne voi tulla ja millä perusteella